ja kyllä minä aidosti ihmettelen sitä miksi eläinten oikeudet eivät tunnu kiinnostavan tällä hetkellä täällä eduskunnassa ketään muita kuin meitä perussuomalaisia

eläinten oikeuksien on mentävä uskonnollisten ryhmien brutaalien kulttuuristen traditioiden ja niiden pohjalta annettujen erivapauksien edelle

evm on kaikkien lakien ja valvonnan yläpuolella oleva instituutio jonka omaisuus rahoitus ja varat nauttivat oikeudellista koskemattomuutta

tämä käsittelyssä oleva edustaja saarakkalan lakialoite kansalaisuuslain muuttamisesta on tänä epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan ja terrorismin aikakautena oikein tervetullut ehdotus

ja kyllä minä vain henkilökohtaisesti toivon että sellaiset ihmiset jotka ovat tällaiseen eläintenrääkkäykseen taipuvaisia sortumaan yksiselitteisesti joko lopettavat eläinten rääkkäämisen tai vaihtoehtoisesti siirtyvät jatkossa harjoittamaan tätä rituaaliteurastusta siihen maahan missä sen katsotaan olevan yleisesti hyväksyttyä

evm on vapautettu kaikista välittömistä veroista ja sen henkilöstö on puolestaan vapautettu euroopan vakausmekanismin maksamien palkkojen ja korvausten osalta kansallisesta tuloverosta

henkilöstöön kuuluvat eivät saa ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja jolloin suomen eduskunta ei voi saada edes oikeuden kautta evmn toimintaa koskevia tietoja joita tämä ei itse halua eduskunnalle kertoa

tämä kansalaisuuslain löyhentäminen on kummallista sillä samaan aikaan monissa muissa eu maissa kansalaisuuden saamista on jopa vaikeutettu ja sen menettämistä tarkennettu

nykyisellä kansalaisuuslailla tunnutaan pyrkivän antamaan suomen kansalaisuus mahdollisimman monelle ulkomaalaiselle riippumatta siitä ovatko he kotoutuneet tänne tai tuntevatko he edes kuuluvansa yhteiskuntaamme

epäilyttävältä kuulostaa myös se että mikäli joku evmn henkilöstöstä syyllistyy laittomiin tekoihin häntä ei voida asettaa syytteeseen sillä yhtiön henkilökunnalla on syytesuoja

arvoisa puhemies

sen tulee olla pikemminkin palkinto suomeen onnistuneesti kotoutuneelle henkilölle joka aidosti haluaa sitoutua yhteiskuntaamme ja pystyy sen myös esimerkiksi kansalaisuustestin perusteella todistamaan

herää kysymys olemmeko todellakin täällä suomessa valmiita luovuttamaan yli kymmenen miljardin euron omaisuuden hallinnoinnin edellä kuvatun kaltaiselle osakeyhtiölle

arvoisa puhemies

kuten edustaja saarakkala lakialoitteessaan tuo ilmi ovat kansalaisuuden myöntämisehdot naapurimaissamme paljon tiukemmat kuin meillä täällä suomessa

uskon vahvasti että suurin osa suomen kansasta ei tulisi ikinä hyväksymään tällaista mekanismia mikäli asiasta ensinnäkin kerrottaisiin sille avoimesti

media on hoitanut oman osansa vaikenemalla täysin vakausmekanismista ja pyörimällä tarkoituksella epäolennaisten asioiden ympärillä kuten muun muassa viime päivien uutisoinnista olemme saaneet huomata

myös suomen kielen osaamisvaatimusta tulisi nostaa suomessa

suomen itsenäisyyden ja suomalaisten omaisuuden luotettavan hallinnoinnin nimissä en voi kannattaa euroopan vakausmekanismin mahdollistavia esityksiä

liian vapaamieliset kansalaisuuden myöntämiskriteerit kuitenkin heikentävät tätä kuvaa sillä tällä hetkellä olemme valmiita myöntämään suomen kansalaisuuden jopa rikoksista tai rikkeistä tuomituille ulkomailta tulleille henkilöille

näillä edustaja saarakkalan ehdottamilla kansalaisuuslain muutoksilla osaltaan turvaamme suomen kansalaisuuden arvostuksen ulkomailla myös jatkossa sekä estämme kaksoiskansalaisuuden aiheuttamat turvallisuuspoliittiset ongelmat

kaikille meille on jo varmasti selvää että nykyhallitus on epäonnistunut taipaleellaan täysin talous ja sosiaalipolitiikassaan

jokainen suomalainen varmasti ymmärtää että suomen valtio velkaantuu tällä hetkellä hallitsemattomalla vauhdilla minkä vuoksi budjettileikkaukset osana velkaantumisen pysäyttämistä ja talouden tasapainottamista ovat välttämättömiä

järkeviä leikkauskohteita olisivat suomalaisten hyvinvoinnin kannalta toissijaiset kohteet kuten muun muassa kehitysapu maahanmuutto sekä pakkoruotsin ja kaksikielisyyden aiheuttamat kustannukset ja vaikkapa kulttuurimäärärahat

minä näen että hallituksen tulisi ratkaisuillaan ajaa ensisijaisesti suomalaisten etua eikä toimia koko maailman sosiaalitoimistona

mitä tähän lapsilisien leikkaamiseen tulee on se selvä viesti suomalaisille perheille siitä että yhteiskunta ei halua kannustaa kansalaisiamme lasten hankintaan

hallitus ei halua panostaa lapsiperheisiin edes tilanteessa jossa väestömme syntyvyys laahaa pohjalukemissa ja väestö ikääntyy nopeimmin koko euroopassa

hallitus ei selvästikään enää usko väestöpolitiikassaan suomalaisiin lapsiin vaan yhä enemmän kehitysmaaperäiseen maahanmuuttoon väestöpyramidin oikaisemiseksi

perhepolitiikka ja siinä syntyvyyden edistäminen ja siten suomen kansan jatkuvuuden ja olemassaolon turvaaminen olisi pitänyt asettaa yhdeksi hallituksen ehdottomista päätavoitteista

suomalaisten lapsiperheiden aseman kurjistamisen sijasta päättäjien tulisi kaikin keinoin panostaa kansamme hyvinvointiin ja olemassaolon edellytysten turvaamiseen suomalaisten syntyvyyttä edistämällä

täytyy ymmärtää että suomalaisissa lapsissa on kansamme tulevaisuus ja tämä tosiasia tulisi myös nykyisen hallituksen ymmärtää

arvoisa puhemies

eli kyllä suomen pitäisi lähteä ison britannian linjalle tässä asiassa siinä suhteessa että terroristiseen toimintaan ulkomailla syyllistyneiltä pystyttäisiin ottamaan tämä arvokas suomen kansalaisuus pois jos se vain suinkin on heidän kohdallaan mahdollista eli jos heillä on esimerkiksi tämä kaksoiskansalaisuus

mutta edelleen arvoisa puhemies haluan korostaa sitä että suomen kansalaisuus on arvokas asia ja sitä tulee kunnioittaa

kansalaisuuden tulee olla nimenomaan palkinto onnistuneesta kotoutumisesta eikä suinkaan mikään itsestäänselvyys ja avokätisesti jaettava lottovoitto

arvoisa puhemies

yhteiskuntamme huono taloudellinen tilanne ulottuu myös kuntatasolle jolloin vaarana on se että monet kunnat saattavat pelkkien lisävaltionosuuksien toivossa säätää kuntansa kaksikieliseksi mikäli hallituksen esitys kielilain muuttamisesta hyväksytään

esimerkiksi när piön valtuusto on päättänyt puoltaa kunnan kaksikielisyystavoitetta jolloin tavoite astunee voimaan ensi vuoden puolella

närpiön lisäksi luodon kunnanjohtajan laskelmien mukaan luoto tulee menettämään noin miljoona euroa valtionosuuksia jos kunta jatkaa yksikielisenä

jos kaikki kunnat suomessa päättäisivät jatkossa valtuuston päätöksellä talousvaikeuksiensa kourissa muuttua kaksikielisiksi ja liittyä mukaan tähän rahanjaon piiriin tästä laista koituisi valtiolle valtavat kustannukset

hallitus on epäonnistunut kolmen vuoden taipaleellaan täysin talous ja työllisyyspolitiikassaan ja yrittää nyt väärin kohdennetuilla leikkauksilla sopeuttaa epätoivoisesti valtiontaloutta

jokainen kansalainen varmasti ymmärtää että suomen valtio velkaantuu tällä hetkellä hallitsemattomalla vauhdilla minkä vuoksi budjettileikkaukset osana velkaantumisen pysäyttämistä ja talouden tasapainottamista ovat välttämättömiä

järkeviä leikkauskohteita olisivat suomalaisten hyvinvoinnin kannalta toissijaiset kohteet kuten muun muassa kehitysapu maahanmuutto kulttuurimäärärahat tai vaikkapa keinotekoisesti ylläpidetty kaksikielisyys ja pakkoruotsi

minä näen että hallituksen tulisi ratkaisuillaan ajaa ensisijaisesti suomalaisten etua eikä toimia hyväuskoisena kaikkien maailman asukkaiden sosiaalitoimistona ja suomalaisen kulttuurieliitin elättäjänä

arvoisa puhemies

en sim mä anteeksi lapsilisiin kajoaminen ei ole ensimmäinen kerta kun nykyinen hallitus käy harjoittamassaan politiikassa lapsiperheiden kimppuun

hallituksesta poiketen itse uskon että kyllä jokainen suomalainen perhe osaa itse ratkaista millainen lastenhoitojärjestely heidän kohdallaan parhaiten toimii ja mikä on kulloisessakin elämäntilanteessa taloudellisesti järkevintä

mitä tähän lapsilisien leikkaamiseen tulee se on selvä viesti suomalaisille perheille siitä että yhteiskunta ei halua kannustaa kansalaisiamme lasten hankintaan

kun muutenkin verojen korotukset ja niiden myötä nousseet elämisen kustannukset iskevät kipeästi juuri lapsiperheisiin tulee tämä leikkaus tekemään elämisen heidän kohdallaan entistä vaikeammaksi

hallitus ei halua panostaa suomalaisiin lapsiperheisiin edes tilanteessa jossa väestömme syntyvyys laahaa pohjalukemissa ja väestö ikääntyy nopeimmin koko euroopassa

hallitus ei uskokaan enää väestöpolitiikassaan suomalaisiin lapsiin vaan yhä enemmän kehitysmaaperäiseen maahanmuuttoon väestöpyramidin oikaisemiseksi

perhepolitiikka ja siinä suomalaisten syntyvyyden edistäminen ja siten suomen kansan jatkuvuuden ja olemassaolon turvaaminen olisi asetettava yhdeksi tämän ja tulevien hallitusten ehdottomista päätavoitteista

suomalaisten lapsiperheiden aseman kurjistamisen sijasta päättäjien tulisi kaikin keinoin panostaa kansamme hyvinvoinnin ja olemassaolon edellytysten turvaamiseen suomalaisten syntyvyyttä vauhdittamalla

en enää lähde toistamaan samoja asioita vaan haluan myös omalta osaltani nostaa esille sen minkälaisia linjauksia ja lupauksia me tuoreet kansanedustajat toimme esille eduskuntavaalien alla muun muassa internetissä toimivien vaalikoneiden kautta

mitä tähän käsiteltävänä olevaan asiaan tulee eduskunta näyttäisi mitä ilmeisimmin olevan hyväksymässä pakettia jonka suurin osa täällä istuvista kansanedustajista vielä eduskuntavaalien alla tyrmäsi vaalikonevastauksissaan

mikäli äänestäjiä kiinnostaa kaikkien tuoreiden kansanedustajien vaalikonevastaukset niin niitä voi käydä tutkimassa osoitteessa kansanmuisti

pääministeri kataisen nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista julkisen velka asteen taittamiseksi sekä julkistalouden alijäämän supistamiseksi tullaankin tällä hallituskaudella jäämään kauaksi

hallitus ei enää edes itse kehtaa puhua talouspoliittisen linjansa uskottavuudesta vaan se tyytyy ajelehtimaan tahdottomana ajopuuna verrokkimaittemme ruotsin ja saksan porhaltaessa eteenpäin

nyt täytyy muistaa että suuri osa äänestäjistä on antanut äänensä meille juuri vaalien alla tekemiemme linjausten ja lupausten perusteella

mielestäni tärkeintä onkin nyt osoittaa että me kansanedustajat seisomme lupaustemme takana emmekä näin lähde enää enempää murentamaan äänestäjien uskoa edustuksellisen demokratian toimivuutta kohtaan

kehysriihessä sovitut leikkaukset etenkin lapsilisiin kohdistuvat kurittavat varsinkin pienituloisia kun taas asuntolainojen korkovähennysoikeuden pienentäminen sekä polttoaine ja autoveron korottaminen iskevät työssäkäyvään keskiluokkaan ja leikkaavat entisestään sen ostovoimaa

edustuksellisen kansanvallan toimivuuden kannalta on vaarallista että poliittiset päättäjät lupaavat vaalien alla toista mutta heti vaalien jälkeen tekevät kuitenkin jotain aivan muuta

mielestäni suomessa onkin viimeistään nyt näiden vaalien jälkeen perusteltu syy alkaa miettiä myös valtiotasolla sitä kuinka suora demokratia ja suorat kansanäänestykset saataisiin istumaan suomalaiseen yhteiskuntaan tukemaan nykyistä edustuksellisen demokratian mallia

velkaantumistakin suurempi pitkän aikavälin ongelma on se että työnteko yrittäminen ja työllistäminen ovat suomessa tulleet liian kalliiksi ja vaikeiksi nykyisen ja kolmen edellisen hallituksen ympäristöperusteisilla veroilla ja maksuilla sekä lupabyrokratian mammuttimaisella kasvattamisella

arvoisa puhemies

suomi on rakenteellisessa kriisissä

ensimmäisenä toimenpiteenä meidän pitää luopua globaalina sosiaalitoimistona toimimisesta leikkaamalla muun maussa kehitysapumäärärahoja huomattavasti suunniteltua enemmän

tätä tilannetta hallitus on aktiivisesti pahentanut muun muassa avaamalla suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää kolmansien maiden kansalaisille puuhaamalla laittomien maahanmuuttajien terveydenhoitoa sekä vaikeuttamalla entisestään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palauttamista kotimaihinsa

lisäksi suomi houkuttelee taloudellisessa ahdingossa oleviin korkeakouluihinsa ulkomaalaisia opiskelijoita maksuttomalla eli suomalaisen veronmaksajan rahoittamalla opetuksella

arvoisa puhemies

mitä pidempään suomi jatkaa eurossa sitä enemmän maamme joutuu sitoutumaan tuhoisaan tukipakettipolitiikkaan ja sitä tuhoisammat tulevat seuraukset olemaan liittovaltion syventyessä ja euron lopulta hajotessa

suomen hyvän luottoluokituksen ansiosta on jopa todennäköistä että pääomapaon sijaan suomeen virtaisi nykyistä enemmän ulkomaista pääomaa

enää ei ole aikaa jahkailuun vaan on aika ryhtyä päättäväisiin poliittisiin toimenpiteisiin suomalaisen kansallisvaltion ja yhteisen isänmaamme pelastamiseksi

nämä kyseiset valtiot ovat yhteisen rahaliiton suojissa rikkoneet kasvu ja vakaussopimuksen velkarajoja ja nyt siitä koituvat kustannukset on hallituksen toimesta kaadettu rehellisten suomalaisten maksettaviksi

oikea tapa toimia olisi leikata kriisimaiden velkoja ja jatkorahoitus tulisi järjestää imfn kautta ilman välikäsiä

henkilökohtaisesti en pitäisi euron hajoamista kriisinä sillä onhan oma valuutta kuitenkin yksi itsenäisen kansallisvaltion tunnuksista

arvoisa herra puhemies

hallituksen kaavailema kuntauudistus on herättänyt jo tässä vaiheessa suurta huomiota sekä täällä eduskunnassa että paikoitellen eduskunnan ulkopuolella kuntalaisten keskuudessa

henkilökohtaisesti peräänkuuluttaisin kuitenkin nyt malttia sekä kuntauudistuksen kannattajien että vastustajien suuntaan

olen vahvasti sitä mieltä että kuntien turhaa hallintobyrokratiaa on karsittava selvästi ja erilaisista kuntien tarjoamista suojatyöpaikoista ja puoluepoliittisista virkanimityksistä on päästävä eroon

henkilökohtaisesti kannatan suoraa demokratiaa edustuksellisen demokratian tueksi eli kansanäänestysten järjestämistä tärkeistä ja merkittävistä asioista

heillä on valtionjohtoa parempi tietämys ja käytännön kokemus siitä onko kunnassa tarpeellista ryhtyä jossakin vaiheessa uudistamistoimenpiteisiin

tuolloin keskusta sekä kaikki muut vanhat valtuustoryhmät olivat niin vahvasti liitoksen kannalla että tyrmäsivät esitykseni välittömästi

valitettavasti tämän ja useiden muiden esimerkkien valossa keskustan välikysymys vaikuttaa osittain puhtaalta oppositiopolitikoinnilta ilman vakavia tarkoitusperiä

edustaja hakkarainen poissa edustaja ilman arvoisa herra puhemies

haluan käyttää tämän valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon yhteydessä puheenvuoron suoran demokratian puolesta